täällä aivan keskeinen edustaja äsken lääkäriedustaja kokoomus kertoi meille kuinka jonkun pitäisi ymmärtää sdpssä että veroista saadaan nämä rahat

siis väitän että syy ei ole ollenkaan näissä autoilijoissa voihan siellä nyt joku olla vähän päästänyt moottorin karstaantumaan vaan syy on huonossa lainsäädännössä huonossa katsastustoiminnassa ja huonossa kokonaispaketissa joka tarjotaan täältä kansalaisille koska kyseen pitäisi olla kansalaisten edusta näin isossa maassa näin välttämättömässä koskela liikkuu liikkumis liikkumisen estävät etätyöstä estemaksu

mutta sitten jos tulee tämmöinen paikka niin sitten kun se syy on niin olen kyllä sitä mieltä että tämmöisessä asiassa jos missä kansan ääntä pitää kuunnella

tässä edellisessä keskustelussa tavallaan juuri hämäännytettiin tiedotusvälineitä ja ilmeisesti muitakin tahoja sillä että hallituksen edustajat korostivat koko ajan että eduskunta päättää tämän että ollaan

niin sanotut porvarit keskusta oikeistolaiset vihreät eliittijoukot kokoomuslaiset ovat aina olleet niitä jotka maksavat kauheasti veroja tämmöinen supersarasvuomainen koppalakki vaan puuttuu halveksuntaa kansaa vähempiosaisia kohtaan

jyrkän linjan vähäpäästöisyyden linjassa on ideaa vain jos se on osa laajaa kansainvälistä yhteistyötä

onneksi meidän tiedotusvälineet ovat nähneet tässä kun natokin on eräänlainen purkautumispaikka ja selvästi aggression ja väkivallan ja muitten omaisuuksien suojajuttujen kompleksisuusjuttu kun on vaadittu kerta kokonaisvaltaista puhetta niin otan tämän puheeksi tässä näin niin syyllistettiin koko eduskunta siitä että hallitus ei ole toiminut jokelan jälkeen

arvoisa puhemies

täällä on paljon puhuttu tästä kivihiilestä ja maakaasusta mutta joku tietää varmaan tarkankin lukumäärän kuinka paljon suomessa on kevytöljyllä lämmittäviä omakotiasujia ovat sitten eläkeläisiä ja mitä tahansa pienyrittäjiä

kansaa kiusataan ilman todellista vastinetta

he ovat aina kokeneet että nämä hyvinvointipalvelut ja muut maksetaan heidän tekemällään työllä ja veroilla

todellisuudessa rkp vihreät keskusta ja kokoomus enemmistönä päättävät sen ja ovat siis vitkastelleet ja estäneet kaiken lainsäädännön tällä alueella jolloin tulen nato kysymykseen koska kyse on aseista nuorison kasvatuksesta ja kiusaamisesta armeijassa ja muualla

he eivät ole koskaan sisäistäneet sitä että tämä yhteiskunta on kuulunut heillekin ja että hyvinvointipalvelut ja kaikki ovat meidän kaikkien yhteisiä juttuja ja että suomi kuuluu suomalaisille

jotenkin loukkaa sekin että koko ajan on haluttu puhua vaan kivihiilestä ja maakaasusta ja sitten yhtäkkiä köyhistä että nämä köyhille tai huonotuloisille kompensoidaan niin kuin valtiovarainministeri katainen täällä jatkuvasti on höpöttänyt

sen sijaan tämä ulkoistaminen kaikkien asioitten työntäminen jonkun firman tai yrityksen tekemiseksi joka ensin näyttää antavan sen halvalla mutta nostaa vähän ajan päästä hintoja sopii täydellisesti tähän politiikkaan

kannatamme hallituksen pyrkimyksiä saada ilmastoneuvotteluissa aikaan kattava kansallisten etujemme mukainen sopimus

pitää ottaa huomioon ne olot joissa elämme ettei tule sellaista suomalaisille epäedullista neuvottelutulosta kuin taannoin tuli eu jäsenneuvotteluissa

kun nato kytketään tähän juttuun että ketä sitten nato kenen asiaa ajaisi niin minä näen tuon äsköisen kysymyksen yhteydessä sen että minkä takia pääministeriä myöten tai valtiovarainministeri kataista joka määrää omia joukkojaan myöten ei ollut kiinnostuttu jokelasta

todellisuudessa tämä koskettaa niin kuin kaikki tietävät valtavaa osaa kotitalouksia ja kansasta myös kaupungeissa asuvia sitten erilaisina vuokrankorotuksina

on ensiarvoisen tärkeää että ilmastotalkoisiin saadaan mukaan sellaiset suurpäästöiset maat kuten yhdysvallat kiina intia brasilia ja venäjä

siitä on niin paljon myös lukea sitä juttua että kyse on koulukiusaamisesta innovatiivisuudesta ja luovuudesta ja kiusaajat ovat olleet justiin tätä voisiko sanoa nato intoilijoitten nato sukujen nato puolueiden varmaan jälkeläisiä

tässähän tämä kiinalainen keinottelu näkyy tai moraali jopa epämoraalinen vääristely mitä täällä tapahtuu koko ajan että meidän oma työllistävä teollisuutemme päästetään siirtymään sitten tuonne voisiko sanoa vähän rahaa kuluttaviin maihin

tavallaan tämä kaikki on hyvin loogista jatkumoa sille ettei ole mitään muuta kuin sanoja puhetta eräänlaisia mainoskikkoja nykyaikaisten konsulttifirmojen halpahintaisia ihmisenkäsittelyjuttuja

väitän että se syy minkä takia kokonaisvaltaista keskustelua ei päästetä edes kyselytunnilla alkamaan tästä asiasta johtuu siitä että se on valinta että loppujen lopuksi nämä vahingot sitten mitä tapahtuu tällä lailla aseitten kanssa niin nekin ovat eräänlainen kyyninen poliittinen valinta sille että kun ollaan sillä linjalla että kun koulukiusaajissa itsessään ja niissä porukoissa tässä uudessa urheilullisessa meiningissä kun on rikastuttu on sitä porukkaa joka rikkoo niitä joita tällä hetkellä peräänkuulutetaan meillä tulevaisuusvaliokunnassakin on innovatiivisia luovia herkkiä ihmisiä niin siitä ei keskustella

esimerkiksi tässä vähän aikaa sitten puolitoista pari vuotta sitten jyväskylän yliopistolta tuli mainio tutkimus josta ilmeisesti kompleksiensa vuoksi ministeri pekkarinen ei ole omaksunut mitään

ja vielä haisee jopa anteeksi vaan että sanon sen eräänlainen ähäkutti kosto ja näyttäminen koko tämän kaltaisessa epäoikeudenmukaisessa vain osalle lapsiperheistä annetussa korotuksessa

esimerkiksi lisäämällä puun osuutta rakentamisessa arvoisa puhemies on mahdollista vähentää energiankulutusta ja kasvattaa puurakennuksiin sitoutunutta hiilidioksidia

nimittäin nyt kun puhutaan tasaverosta kun sdpkin on jo herännyt siihen että tasavero pannaan joka paikkaan niin energiaveroissa ja sähkössä ja vastaavissa se on näkynyt koko ajan

tähän on pakko huomauttaa se että kun me olemme hylänneet tavallaan sen mahdollisuuden tulevaisuusvaliokunnassa ovat asiantuntijat sanoneet kymmenen vuoden aikana että suomalainen puurakennus olisi valloittanut innovatiivisuudellaan ja kekseliäisyydellään maailmat niin eu on suunnittelemassa suomesta tämmöistä amazonin kaltaista hiilidioksidireservaattia että kun me emme ole itse tehneet näitä ratkaisuja ja sitoneet puuhun energiaa puutuotteisiin ja puurakennuksiin niin eu pian pakastaa meidät tämmöiseksi ekolandiaksi vihreitten äärivihreitten mieliksi että ne sitten sitoutuvat tuonne

tutkijat ovat täysin sitä mieltä siis jyväskylän proffat että tämä on täysin väärää politiikkaa tämä niin sanottu vihreä verouudistus tai mikä verouudistus tämä nyt onkaan

siihen voi vihjailla jos on puhemiehen tasoinen imago lehdistössä jos näin voisi kärjistää tai mediassa kärjistetysti sanoen mutta siihen asiaan itseensä ei voi tässä yhteiskunnassa porautua

ehkä se vihreä kuvastaa sitä miten kansakin tuntee vihreä sanan

täysin vielä kykenemätöntä eikä ikivihreäksi ainakaan jää koska tämähän on periaatteessa psykologisesti samaa epäoikeudenmukaisuuden tavallaan epätoden levittämistä mitä on ollut tämä koko kansan kasvattaminen vähempään energian kulutukseen

tähän nato juttuun pitäisi todella sitten porautua että mikä niin kuin päätoimittaja apunen aamulehdessä sanoi että tässä edellisessä asiassa hallitus on toiminut ei ainoastaan välinpitämättömästi vaan tyhmästi niin mikä ajaa tähän tyhmyyteen

kiitos arvoisa puhemies

hermostuin vähän siitä että kun puhutaan älyllisestä keskustelusta logiikasta ja kaikennäköisestä sivistyksestä minun mielestäni tämä kaikki on ollut loukkausta skandinaavista ja pohjoismaista tietoa kohtaan

eli jyväskylän tutkimuksen mukaan proffien mukaan ja meikäläisenkin mukaan täysin väärää psykologiaa on hokea ihmisille että kuluttakaa vähemmän ja samalla nostaa niitä kiinteitä maksuja joita ei voi itse vähentää ollenkaan

mikä pakottaa suomen diplomaattiselta maineeltaan pitkältä perinteeltään loistavan presidenttienkin sieltä kokoomuksesta tai keskustasta tai mistä maalaisliitosta visioista lähtien yhtäkkiä hyppäämään tämmöiseen nuoreen bisnesjuppi niin kuin intoiluun mukaan että kun on vähän tienattu niin sitten täytyy suojella niin kuin jollakin hemputin koneistolla omaisuutta

metsät kasvavat satoja miljoonia enemmän karja voi olla pitempään ulkona ja parempaa turkista tulee eläimille ja kaikkea muuta vastaavaa ja poliittinen lyömäase on joillekin niin mielenkiintoinen ettei tarvitse tärkeämmistä asioista puhua täällä sisäpoliittisesti

välimeren maitten verokäytännöt korruptio etiikka on tiedetty aivan hyvin

tämä vihreä verouudistus näissä asioissa on tavallaan niitti sille kuinka ei missään nimessä saisi fiksua kansaa yrittää höynäyttää median avustuksella siinä että tämä on joku todellinen uudistus

kreikka käytti hyväkseen euta niin kuin muutkin välimeren maat kaikki rahat sinne äkkiä

eikö meillä ole jo riittävästi kokemusta väärästä rakentamisesta kun moni on sairastunut ja kärsinyt taloudellisia menetyksiä kun rakennukseen on ilmestynyt huomattavassa määrin vaarallisia homeitiöitä

sen takiakin aivan kuin kansa tiesi tuossa tapauksessa mistä taas on puhuttu ihmiset soitti netistä nuoret lapset tekivät just sen mitä on toivottu mitä päättäjät ovat toivoneet ja mitä me kasvattajat psykologian ja muut asiantuntijat jotka siis niin kuin yleensä saavat kyselytunnilla niin kuin asiantuntijat kyselyvuoron mutta kun me olemme tätä toitotettu ja kansa toimii niin niin sitten päättäjät ja viranomaiset eivät teekään niin

taas ollaan kiristämässä ja pistämässä semmoisia systeemejä että kohta meillä on käsissämme vielä sairaampi allergisempi ja henkisesti köyhempi kansa jollei tätä asennemuutosta toteuteta sillä tasolla millä pitää

koko kreikkalaisen historian tragedian ja filosofian ydin on että heidän pomonsa pääpomonsa zeus ylijumala ryöstää euroopan ja raiskaa euroopan

arvoisa puhemies

jos päästötavoitteisiin pyritään lähinnä ydinvoimakapasiteettia lisäämällä on vaarana ettei resursseja ohjata riittävästi uusiutuvien energialähteiden kuten metsähakkeen biomassa ja biokaasuenergian käytön kehittämiseen

jokainen meistä täällä tietää nämä asiat mutta nyt täällä puolustelee sivistynyt fiksu poliittisista arvoistaan muka tai oikeastaan vain niin kuin paikoistaan kiinni pitävä porukka sitä että tehtiin täysin väärä päätös kun ei uskottu skandinaaviseen ja pohjoismaiseen sivistykseen että me tiedämme kyllä mitä välimeren maat ovat ja minkä takia ranskan ja saksan pankit ovat sitä olleet hyödyntämässä

samalla lailla kansa tietää mihin me tarvitsemme loppujen lopuksi natoa ja kuka todellisuudessa sitä kaipaa ja minkälaiseen bisnekseen ja minkälaiseen vääränlaiseen turvallisuudentunteeseen

kallio ehkä tulee sen takia mieleen koska kaltio on kalliossa oleva syvänne jossa on sitten lähde niin että se on harvinaislaatuinen ja lapissa niitä on aika paljon ja sen takia saattaa näin komean vision sekoittaa helposti nimissä

presidenttimme on sanonut että venäjä jota varten tässä nyt sitten aina tätä hommaa tehdään on posttraumaattisessa tilassa

tämä oli jyväskylän yliopiston tutkimus

mutta meidän ongelma on että ajatelkaa ilman papereita tänne tulee ihmisiä jotka väittävät olevansa lapsia

hänhän käytti myös sitten sitä että myös baltian maat ovat posttraumaattisessa tilassa mutta minä olen sanonut eihän venäjä ole mihinkään posttraumaattiseen tilaan mennä kun trauma on ollut koko ajan päällä

kun tutkittiin puoluekarttaa niin todettiin että suomen äärioikeistolaisen puolue puhemies on rkp sillä lailla ruotsin mallin mukaisesti ja sitten kokoomus

timo soini on kirjoittanut

kun se ei parane siihen tulee rupea ja vähän semmoista visvaa päälle eikä se haava oikein parane ja sitten siitä tulee kompleksi tai se myrkyttää veren ja sitten siitä tulee lopulta henkisellä tasolla skitsofrenia

mutta silti media ja meidän voisiko sanoa nyt kun oli ruotsissa vaalit tämä jonkinlainen jästipäisyys jatkaa vanhojen käsitteitten hokemista eikä usko kunnon tutkimuksia

ehkä ed

ilmastomafia on hyväuskoisten vihertävien poliitikkojen avustuksella siirtämässä useita satoja miljardeja euroja kehittyneiden maiden verovaroja kehitysmaissa toimiville suuria voittoja tuoville ylikansallisille yrityksille ja kehitysmaiden valtiollisille yrityksille niin sanottuina ilmastomaksuina

kaltiokumpu on niin fiksu että hän ajattelee niin että silloin kun laitetaan tämmöinen tyyppi selliin ja yhtäkkiä alkaakin tulla somaliasta tai etiopiasta tai eritreasta tietoja että te olette panneet lapsen selliin ja nyt pistetään suomi oikeuteen me voisimme ehkä saada selville näitä oikeita ikiäkin

ja sitten kun meidän pitäisi tämmöistä valtiota vastaan suojautua natolla niin minä väitän että silloin me heittäisimme hukkaan uskomaton kirjallinen kultturellinen ja diplomaattinen perinne jolla me olemme pärjänneet tavallaan myös omaan luonteeseemme liittyvän erinomaisen valtion kanssa

nyt kulutatte vähemmän ja muutatte käyttäytymistapoja

tynkkynen hokisi mitä että filosofisesti uudistetaan toimitaan psykologisesti täysin väärin järjettömästi ja kansaa ja ihmisten tietoisuutta halveksien ja se on tämän koko jutun ehkä ylivoimaisesti pahin moka

todellinen ympäristöteko on säilyttää teollisuus kehittyneessä länsi euroopassa

ongelma on selkeä

mutta sitten se ongelma on tämä meidän vanhempien tuntema marshall mcluhanin mediapikkukyläongelma siitä että kun kaikki keskittyy nämä isot firmat saavat aina vain paremmat mahdollisuudet rahastaa kaikella

arvoisa puhemies

ministerikollegat

kuten on monta kertaa todettu merkel saksasta sanoi jopa aamulehdessä että saksa on epäonnistunut niin sanotussa kotouttamisessa

nyt tässä esimerkkinä heitin tuossa vähän jo sitä että kun vaasan läänistä ja oliko se nyt keski suomen läänistä maksukanavat lopettavat antennien kautta tulevat lähetykset ihan justiin tässä niin ainoa vaihtoehto on kohta sitten satelliitti tai se kaapeli

sen uskon että kansanedustajat eivät jaksa ottaa siitä selvää mutta eu itse on antanut suomelle erityisluvan vähemmän verottaa kevyessä polttoöljyssä dieselissä kivihiilessä ja muissa

arvatkaa minkä takia jollette tiedä

sen takia että suomi on pimeä kylmä ja iso maa

vaikka nyt hurskasteltaisiin sillä etteivät ulkomaalaiset tajua sitä suomalaisille se antaa sen tunteen kun meillä on vanhoja runoja lintukodosta ja kotouttaminen on tämmöisestä saatu että on oikein hunajaiset päivät sitten niin että tuntuu vähän vastenmieliseltä se sana

eulta on erikoispoikkeuslupa suomelle vähemmän verottaa näissä ja silti tämä hallitus koko ajan on tavallaan syyllistänyt myös eun näissä asioissa jollei sitä vanhaa niin tulevaisuudessa eu rokottaa läpä läpä läpä

serkkupoika on rekkakuski tuolta itä suomesta karhulasta päin ja voin vähän valottaa asiaa muultakin kannalta kuin poliitikkojen vaaleanpunaisten unelmien tai direktiivikumarassa olemisen kannalta

kaltiokummulle että yhdyn toki ed

monet suomalaiset kokevatkin sen sitten niin että kun täällä on lintukoto niin etelästä tulee lintuja tänne ja ne nauttivat suomen upeasta kesästä ja tekevät poikasensa täällä ja sitten painuvat huishemputtiin takaisin sinne etelään

vielä hyvin lyhyesti voisi sanoa että tämä hallitus tosiaan on liian tiukasti ollut kiinni tässä nelivuotishallitussopimuksessa

meillä on jatkuvasti ollut todella huutava pula kaiken näköisestä toiminnallisesta varsinaisesta terapiasta niin että ihmiset joilla on minkä tahansa henkisen työsuojelun vaativia ongelmia saisivat oikean avun ammatti ihmisiltä

mutta osa näistä nyt jää tänne ja se merkitsee tässä vertauksessa sitä että talviruokinta on niin hyvä ettei kannata lähteä että kutsuu päinvastoin muita

mutta tässä on hirveä kiire myös rahastaa näillä vanhenevilla teknologioilla ja hööpöttää useimmiten just ikääntyvää väestöä jos ei kunnon neuvontaa ole

arvoisa puhemies

kun aika aika nopeasti menee niin hallitus on koko aika siitä jäljessä ja konsulttifirmat ovat antaneet eri ministereille suuhun uusia nimityksiä näille mitä te nyt sitten olette meille kauppaamassa

keskusta ajoi suurella volyymilla läpi sitä että petettiin ei ainoastaan rekkakuskit ja nämä kaikki linja auto ja muut liikennöitsijät vaan kaikki ihmiset kun myös normaalit ihmiset ostavat dieselautoja

tämä nyky yhteiskunta kun katsoo iltapäivälehtiä ja teidän sankareitanne kunnioittaa sitä että psykologisella terapeuttisella kielenkäytöllä tehdään rahaa perustetaan firmoja konsulttifirmoja käytetään semmoista kieltä pannaan ihmiset koulutukseen eli konsultti läpä läpä annetaan heille muka mitä työntekijät haluavat

tosiaan kun me matkustamme junalla tuossa niin pasilan jälkeen ei enää junaan kuulu eikä tietokoneet pelaa

se on käsittämätöntä ja kun se on kasvusuunnassa ja se on euroopassa laajin tämmöinen moka niin minä vaan peräänkuulutin äsken sitä että mitä suomalaisuudessa tämä palvelee että tänne alaikäisiä ja kielitaidottomia lapsia tuodaan

ja nyt kun katselee tätä tilannetta niin täällä on ihan selkeästi tuotu esiin tämä oikeastaan hyvinkin politisoitunut tilanne

tikkurilan jälkeen hämeenlinnaan ei mitään vaikka ollaan teknologian ykkösmaassa

esimerkiksi nyt kun yle oli vaikeuksissa niin samaan aikaan tämän vuoden alkuun arvoisa puhemies jollette ole huomannut tuli ruotsinkielinen aamu tv joka maksaa kymmeniä miljoonia

sitten tuossa puolitoista vuotta sitten dieselin vero pompahti älyttömästi eli saatiin höykytettyä koko ala esimerkiksi rekka ala tähän mukaan sillä että mu kamas nyt jotenkin parannetaan vähän ettei nosteta niin paljon ja nostettiin sitten eläimellisesti

tässä mielessä suomi on kaksipuoluejärjestelmä että sinivalkoinen k kauppa vastaan osuuskauppaliike sok ja vähän keskustapuoluetta tähän sokhon päälle ja toki osa on varmaan k kaupankin miehiä

olen yhteiskuntatieteilijänä pohtinut tätä ja koska kaikilla näillä jutuilla on poliittinen tarkoitusperä niin ystävieni kanssa päädyin siihen että se on rkpn tarkoitusperä kaikki kunnia sille että rkp kutistuu kuin pyy maailmanlopun edellä tämä siis tarkoittaa rkpn loppua enemmänkin että heiltä katoaa tätä kannatusväestöä mutta tämä keino on niin epätoivoinen että hävettää muitten hallituspuolueiden puolesta se että kun rkp on ollut niin kauan hallituksessa niin aina täytyy tämmöisiin pikku mokiin tässä loppusuoralla sortua

meillä on jopa semmoisia vaatimuksia esitetty että kun meillä on uskonnon uhrit ry arvoisa puhemies nykyään tässä yhteiskunnassa niin tulisi konsulttien uhrit ry kun tämmöistä psykologista henkisen valmennuksen kieltä käytetään pelkästään oikeistolaisesti ilmaistuna yritystoimintaan eikä siihen mihin se oli tarkoitettu työntekijöitten työsuojeluun henkisen ilmapiirin parantamiseen työpaikoilla tuloksen saamiseen luovuuden ja innovatiivisuuden hyväksymisen kautta kunnon henkisesti välittävässä työyhteisössä